uskon kuitenkin että mitä paremmin ja enemmän asiansa käsittelyä odottava henkilö on selvillä juttunsa käsittelyn kulusta ja etenemisestä sen tehokkaammin voimme välttää niin sanottua jonossa turhautumista ja puhelinsoittoja joilla käsittelyaika arvioita selvitellään

arvoisa puhemies

ministeri totesi tässä että olette pyrkineet pitämään tätä ykkös ja kakkosvaiheen käsittelyä hyvin lähekkäin toisiinsa nähden ja siksi ehkä kaipaisinkin nyt vähän avausta tämän viisipäiväisen jakelun osalta

muistuttaisin tosiaan siis siitä että vain vajaa vuosi sitten on kysytty kaikilta eduskuntapuolueilta heidän kantaansa viisipäiväiseen jakeluun ja silloin muun muassa keskusta on sanonut kannattavansa ehdottomasti tätä viisipäiväistä jakelua

haluaisin kyllä nyt kuulla ministeriltä että kun olette jo valmistelemassa siellä tätä kakkosvaihetta teillä varmasti on jonkunnäköistä pohdintaa myöskin tämän viisipäiväisen jakelun osalta mihin suuntaan sitä valmistelua nyt ollaan viemässä

arvoisa puhemies

nyt riippuen siitä totta kai tässä on paljon vielä vaiheita ennen sitä millaista vaalitapaa ollaan luomassa mahdolliseen uuteen alkavaan organisaatioon ratkaistaan kyllä merkittävällä tavalla se miten se organisaatio aloittaa

arvoisa puhemies

mikäli valtuustot valitsevat joukostaan edustajat tähän uuteen maakuntahallintoon niin silloin edustajat ovat kuntien valtuustojen nimittämiä ja edustavat kuntia aivan niin kuin nykyisessä sairaanhoitopiirijärjestelmässäkin on

edustaja uotilalle pitää sanoa että ei niin että sijoituksia tulisi suomeen vaan että osaamista viedään muualle

joten minusta tämän piilevän äänikynnyksen sijaan meillä on tällä hetkellä monia muita moraalisesti arveluttavampia ilmiöitä kuten esimerkiksi se että asetumme vaaleissa ehdolle saamme ison äänimäärän olemme vaalien voittajia ja mahdollisesti jätämme käyttämättä paikkamme niissä vaaleissa joihin meidät on valittu

toki täytyy myöntää että kun poliittiset linjat vaihtelevat niin tässä on varmaan hyvä pitää tämä asia mielessä ja kirkkaana

mikäli taas kuntalaiset vaaleilla valitsevat edustajansa niin syntyy mahdollisesti isompien kokonaisuuksien kautta katsovia tai ainakin vaade siihen että päättäjät katsovat isompien kokonaisuuksien kautta

edustaja kärnän tavoin pidän tärkeänä että ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämiseen kohdennetaan määrärahoja

edustaja turuselle pitää sanoa että eihän tässä keskustelussa missään kohtaa ainakaan minulle ole tullut sellaista oloa että tässä olisi kysymys hallitusoppositio jaosta toivoisin että edustaja turunen kuuntelisi vähän tarkemmin käytettyjä puheenvuoroja täällä

kaikki opiskelupaikatta jäämiset eivät johdu siitä että opiskelupaikkaa ei löydy mutta tärkeää on tämä lisäys

se äänimäärä menee täysin taivaan tuuliin ennemmin kuin tämän piilevän äänikynnyksen äänet

samaan aikaan me tiedämme että pelkän peruskoulun varassa työelämässä olevien työurat ovat jopa kuusi vuotta lyhyempiä kuin toisen asteen koulutuksen saaneilla ja työurien pidentämisestähän tässä meillä myös on kyse

arvoisa puhemies

tässä salissa istuvilla edustajilla on paljon vahvempia ja vaikuttavampiakin keinoja vaikuttaa tavallisten ihmisten elinoloihin kuin tämä täällä käyty kilpalaulanta palkkioiden alentamisesta tai lahjoittamisesta

tässä salissa säädetään lakeja ja päätetään verotuksesta joilla on paljon suurempi vaikutus ihmisten arkeen ja kansalaisten elämään

suomi on oikeusvaltio mutta oikeus ei toteudu jos asioiden käsittelyaika on kohtuuttoman pitkä

tämä tällainen keskustelu on ehkä ennemminkin mediaseksikästä keskustelua ja kilpailua siitä kuka pystyy laittamaan paremmaksi

me taidamme jokainen olla monella tapaa jäävi käymään tätä keskustelua asiasta

olimme sitten pienen puolueen tai suuren puolueen edustajia katsomme varmaan asiaa vähän eri näkökulmasta mutta myöskin sen mukaan miltä alueelta ja seudulta tulemme eli tulemmeko suuresta vaalipiiristä vai pienestä vaalipiiristä näkökulmamme ovat hyvin erilaisia

todellista työtä tavallisten ihmisten hyvinvoinnin eteen on kuitenkin vielä tehtävänä aivan muilla toimin

keskeistähän tässä on huomioida se että me kaikki tarvitsemme ja ennen kaikkea demokratia tarvitsee niin sanotun kaksoisedustavuuden eli sekä puolueen että alueellisen edustavuuden ja sitä pitää ennen kaikkea vaalia ei pelkästään puolueen edustavuutta

suomen vankeinhoito on tunnetusti ollut hyvää ja vaikuttavaa ja ymmärrän että oikeusministeriön hallinnonalan suuret säästöt kohdistuvat joka puolelle

esimerkiksi satakunnan osalta tämä tulisi merkittävästi heikentämään alueellista edustavuutta ja katson että demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää erityisesti saada molemmat alueellinen ja puo lueen edustavuus

erityisesti vankilaverkon supistamisen osalta avovankiloiden tarkoitus on olla lähellä vankien elinympäristöä

tämä läheisyysperiaate on ollut tärkeä

huittisten avovankilan osalta esimerkiksi nimenomaan hyvät liikenneyhteydet joka puolelle ympäröiviin maakuntiin on ollut tärkeä asia ja nyt tuntuu että tästä lähiperiaatteesta olemme luopumassa

tämä kysymys on tällä erää käsitelty vedenottoa vielä yhden kysymyksen arvoisa puhemies

menetämmekö tällaisella uudistuksella ja nimenomaan säästöt edellä menevällä uudistuksella jotakin oleellista tärkeää meidän hyvästä vankeinhoidostamme

itse asia vaatii kuitenkin huomiota vuoden jokaisena päivänä sillä parisuhdeväkivalta on edelleen hyvinvointi suomen häpeätahra

suomessa joka viides nainen on kokenut parisuhteensa aikana henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa

arvoisa puhemies

rauman aluesairaala sai silloiselta ministeri huoviselta poikkeusluvan ja olemmekin eläneet viime ajat hyvin tarkkaan seuraten sitä millaisia linjauksia täältä nyt sitten tulee jatkon osalta

esimerkiksi rauman seudulla olkiluodon ydinvoimala satamat teollisuus ovat sellaisia asioita jotka toivottavasti vaikuttavat myöskin sitten siihen kokonaisratkaisuun joka tullaan tekemään

kysyisin ministeriltä

mediasta on saatu nyt lukea että esimerkiksi salo saisi suoraan luvan jatkaa aluesairaalan toimintoja mutta sitten kuitenkin toisaalta ymmärrän niin että muilla aluesairaaloilla pitäisi olla tällainen poikkeuslupamahdollisuus jos tulee yhteinen ja yksimielinen päätös siellä alueella

siihen tulee nimenomaisesti tällä lisäyksiä

ja te pidätte liian helppona ratkaisuna sitä että säilytettäisiin esimerkiksi tämä mitoitus nykyisellä tasolla

arvoltaan vähäisen omaisuuden varastamisesta voi joutua vankilaan

ehkäisevän työn idea on juuri se että apua annetaan riittävän varhain ja siten ehkäistään ongelmien kasautuminen ja paheneminen puututaan siis ennalta

päinvastoin te haluatte leikata siitä mitoituksesta saati sitten että me pitäisimme lain kautta huolen siitä että jokaiselle vanhukselle jokaisessa hoivayksikössä ympäri suomen olisi riittävästi hoitajia

kuitenkin samaan aikaan seksuaalirikoksista saatavat tuomiot koettelevat kansalaisten oikeustajua

arvoisa puhemies

erilaisten erikoisoluiden harrastaminen ja suomalainen pienpanimokulttuuri ovat viime vuosien aikana kasvaneet ja kehittyneet voimakkaasti

jos rikoksessa katsotaan olevan vielä lieventäviä asianhaaroja kuten vähäinen fyysinen väkivalta tuomiot voivat olla lievempiä kuin elinkeinorikoksista

lastensuojelun tarvetta on pystytty vähentämään kun perheet ovat saaneet apua esimerkiksi kasvatukseen tai vanhempien jaksamiseen lapsiperheiden kotipalvelun kautta

siksi haluan vielä kysyä miten ihmeessä ministeri vanhusten palveluista voidaan enää leikata kun työtä nykyiselläänkin tehdään jo ihan jaksamisen äärirajoilla

alueelliset pienpanimot ovat hyvin tärkeässä asemassa vaaliessaan paikallista juomientekokulttuuria ja niiden on myös pieninä ja ketterinä helppo tuoda markkinoille uudenlaisia tuotteita kuluttajille

ihmiset kokevat syystäkin että omaisuutta arvostetaan ihmistä enemmän

joidenkin suomalaisten pienpanimoiden ongelmana on ollut se että veronalennukseen oikeuttavan vuosituotannon alhaisen enimmäisrajan vuoksi ne eivät ole voineet investoida työllistää ja kasvaa suuremmiksi vaikka halukkuutta olisi ollutkin

kysynkin oikeusministeriltä

mitä työryhmän selvityksessä nousi erityisesti esille ja miten lainsäädäntöämme tullaan muuttamaan tähän epäkohtaan puuttumiseksi

kuten edellä kuulimme näihin muutostarpeisiin vastataan nyt tällä lakiesityksellä

lakialoitteessa esitän että tarkennetaan tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa ratkaisuistaan työnantajalle mikäli henkilö työskentelee lasten ja nuorten kanssa ja tulee tuomituksi lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta

pienimmät panimot pystyvät kasvattamaan tuotantoaan kun taas suurimmat pienpanimot voivat esimerkiksi viedä eteenpäin hankkeita joiden toteuttaminen on ollut aiemmin riskialttiimpaa

taannoin tuli julkisuuteen tapaus jossa lasten seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä tuomittu henkilö oli pystynyt jatkamaan työskentelyään kunnan nuoriso ohjaajana tuomionsa jälkeen

kuten edustaja eloranta jo totesi esimerkiksi laitilan wirvoitusjuomatehdas pystyy nyt pienpanimoalennukseen oikeuttavan vuosituotannon rajan noston vuoksi tuomaan yhdysvaltain markkinoille uuden gluteenittoman oluen mikä ei nykyisen lain puitteissa olisi onnistunut

samalla odotettavissa on uusien työpaikkojen syntyminen alueelle

haluan siis kiittää edustaja elorantaa tästä hänen tekemästään kirjallisesta kysymyksestä ja asian eteenpäinviemisestä ja tietenkin ministeri rinnettä tämän lakiesityksen tuomisesta eduskunnalle

olen vähän hämmentynyt

luulin että hallitus kasattiin nimenomaan sellaisten puolueiden kesken joissa on yhteinen kokonaistilannekuva suomesta

jos haluamme että työnantaja arvioi heti tuomion saaneen henkilön soveltuvuutta työskennellä lasten ja nuorten parissa tuomioistuimilla tulee olla velvollisuus ilmoittaa lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomitun työnantajalle

luulin että siihen kuuluu esimerkiksi tieto siitä että työttömyys on kasvanut ja yhteiset ratkaisut olivat sellaisia että aktivoidaan ei passivoida

olemassa oleva laki tuomioistuinten velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan määrää nykyisin tiedottamaan tuomiosta ainoastaan henkilön työskennellessä virkasuhteessa

luulin myöskin että yhteinen tilannekuva oli se että yrityksiä halutaan suomeen lisää ja yksi sellainen keino on starttirahoilla avustaminen ja auttaminen yrityksen alkuun

kun nyt sitten tiedetään että juuri nämä asiat ovat tällä hetkellä rahan puutteesta joh tuen kärsimässä niin en oikein ymmärrä sitä perustetta että tekninen lisätalousarvio ei olisi antanut myöden panostaa näihin koska se yhteinen tilannekuva on

kuntien nuoriso ohjaajat koulujen ja päiväkotien sosiaaliohjaajat eivät ole virassa vaan toimessa koska he eivät työssään tee päätöksiä joissa käytetään julkista valtaa

vaikeuksissa ovat etenkin nyt ne alueet joissa työttömyys on kasvanut ja jotka ovat jo aikaisemmin aktiivisesti työllistäneet ihmisiä

niissä rahat ovat nyt loppu esimerkiksi satakunnassa

niiden tulee olla meille kaikille niin arvokkaita että lain puutteet voidaan korjata välittömästi vaikka asia ei ole noussut esiin hallitusohjelmakirjauksia tehtäessä

vaikka lainsäädännöllä ei koskaan voida täysin poistaa yhteiskunnassamme esiintyvää pahuutta ja vääryyttä pitää kuitenkin tehdä kaikki voitava sen estämiseksi

yksin taistelu onkin kohtuuton vaade syrjintää kokeneelle ja sen vuoksi on tärkeää että meillä on neuvontaa ja tukea asiantuntija apua sitä tarvitseville

tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat teoriassa hyviä mutta kuinka monessa työyhteisössä ne jäävät pölyttymään paperipinona vain hyllylle

arvoisa puhemies

kuulostaa siltä että siellä ikään kuin käydään vielä tällaista kauppaa siitä mitä pitää tulla jotta saadaan kokonaisuus aikaiseksi

jos vaaleilla valitut päättäjät eduskunnassa eivät saa ratkaisua kansalaisille kaikkein tärkeimmissä asioissa eli sosiaali ja terveyspalveluissa niin meillä on kyllä syvä demokratiakriisi

hintojen laskun vaikutus ei kuitenkaan kohdistunut tasaisesti kaikkien apteekkien talouteen johtuen lääkemyynnin rakenteen voimakkaasta apteekkikohtaisesta vaihtelusta

kaupunkien suuret apteekit erityisesti kauppakeskuksissa ovat pärjänneet varsin hyvin mutta kaikkein pienimmillä apteekeilla ei välttämättä enää ole tehtävissä merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä ja se aikaansaa sen että me emme pysty pitämään apteekkiverkkoa jos meillä nämä pienillä paikkakunnilla olevat apteekit sitten menevät konkurssiin

apteekkimaksujärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten että apteekkimaksu määräytyisi kuten nytkin apteekkiliikkeen liikevaihdon mukaan mutta apteekkimaksun laskennallisia perusteita muutettaisiin

tämän prosessin myötä olen oppinut että me poliitikot pystymme sujuvasti samoin sanoin puhumaan sotesta ja tarkoittamaan aivan eri asioita

terveyspalveluihin pääsy pitää saada paremmaksi tasa arvoa pitää saada lisättyä ja integraatio pitää saada toteutettua

tuntuu myöskin että me kaikki olemme ymmärtäneet vähän eri tavalla esimerkiksi riittävän väestöpohjan tai perusterveydenhuollon vahvistamisen